arvoisa puhemies

hyvä uutinen on se että suomalaisiin pankkeihin ja pankkijärjestelmään luotetaan mutta huono uutinen on se että se kertoo kyllä siitä että eurooppalaiset pankit kun ne ovat keränneet ylisuuret puskurit maksuvalmiudestaan huolehtimiseen odottavat että tulevana aikana nämä riskit realisoituvat

mitä hullummaksi maailma menee sitä arvokkaammaksi nousee maaseutu ja sen elämänpiiri

asioitten arkaluontoisuudesta kertoo jotain se että ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja kiiruhti jo etukäteen varoittelemaan tahallisista väärinymmärryksistä liittyen tähän laivuevierailuun

veropohjaa on ohennettu ja heikennetty hyvin radikaalilla tavalla yhdessä vuodessa

esimerkiksi taloussanomien tuoreessa haastattelussa talouskomissaari olli rehn toteaa että kriisi on iskemässä euroalueen ytimeen

jos edes osa näistä tuotoista menetetään epäonnistuneen sijoitustoiminnan uuden luomisen vuoksi millä te paikkaatte sen aukon valtion kassaan

korvauksen maksaminen loppuu sitten valtakunnanrajalle

eivätkö tällaiset sopimuskohdat tarkoita nimenomaan liittovaltiota ja sitä että jatkossa unioni tulee entistä enemmän määräämään jäsenvaltioitten talous vero työmarkkina ja sosiaalipolitiikasta

ja vaikka sanotaan että korvattavista matkoista ja matkakustannusten korvausperusteista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella niin kyllähän tuokin asia ja äärimmäisen tärkeä asia jää tuolla muotoilulla auki

se minkä takia edustaja yrttiaho ja minä olemme peränneet koko syksyn sitä että suomen kaikki taloudelliset vastuut on selvitettävä liittyy siihen mitä talouskomissaari rehn pelkää ranskan kohdalla elikkä tämän kolmen an luottoluokituksen vaarantumista

jos valtio kerran vetäytyy näiltä alueilta niin voisihan se vetäytyä myös turhasta säätelystä ylhäältä alas käskyttämisestä ja antaa omaehtoiselle kehittämiselle aidosti elintilaa

onko suomen linjassa ministeri soini tapahtunut muutos kun tällaisia uusia avauksia putkahtelee julkisuuteen tämän tästä ilman että eduskuntaa ja sen valiokuntia on asianmukaisesti informoitu

hallituksen esityksen suurin motiivi lienee yrityssalaisuuksien varjeleminen mutta samalla valvonta ulotetaan koskemaan taloyhtiöitä kuntia valtion virastoja ja yliopistoja

eun taistelujoukkoja on kaavailtu käytettäväksi usein juuri operaatiossa jossa siviilikriisinhallinta ja kansainväliset järjestöt ovat tarkoituksenmukaisempia

aluehallintouudistus ei mahdollista uudenlaista alhaalta ylös nousevaa kehittämistyötä

nyt ollaan rakentamassa eurooppalainen pankkitukilinko jonka nimi on euroopan vakausmekanismi

uhkana on että tämänkaltainen uusi hallinnon väliporras tukahduttaa paikallisuuden samalla tavalla kuin ahdas ministeriöiden sektori ja resurssiohjaus

työelämävaliokunta aikoinaan kuuli hyvin laajasti kaikkia niitä asiantuntijoita jotka liittyvät tähän marjanpoimintaan ja silloin tuli kiistatta ilmi se että vaikka on tietty osa työsuhteen piirteitä tässä suhteessa marjanpoimijan ja yritysten välillä niin kuitenkaan työsuhteen ehdot eivät toteudu

kun toisilta kupataan niin toisille annetaan

siihen viittasi edustaja puheenjohtaja braxkin

siinähän on ensimmäinen luonnos tähän pankin hallintorakenteeseen sellainen että siellä olisi johtajilla syytesuoja asiakirjat olisivat pääosin salaisia ja tilintarkastus olisi sitten ohi kaikkien virallisten eun instituutioitten

sotilaallisessa kriisinhallinnassa käyttökelpoisemmiksi ovat osoittautuneet tapauskohtaisesti räätälöidyt joukot ja mieluiten niiden näkisi toimivan yk lipun alla

silloin sen velan hinta jota me otamme paitsi omien myöskin muiden maiden tarpeisiin se laina sen lainan hinta sen rahan hinta tulee nousemaan

eikö nyt olisi metsähallituslain käsittelyn ja uudistamisen yhteydessä mahdollisuus katsoa mitä täyttämättömiä velvoitteita ja paikallisten ihmisten oikeuksien loukkauksia on tapahtunut korjata tilanne

mutta viisumikäytäntöjen kiristäminen semmoisten yritysten jotka eivät täytä velvoitteitaan ja semmoisten maitten kohdalla se työkalu on jo nytten käytössä

jos näin on tapahtunut kyse on aika oudosta kolmikantaisesta valmistelusta

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tulee tarkasti seuraamaan asiantuntijakuulemisten antia valiokuntakäsittelyn aikana sillä selontekoon kirjatut osallistumisperusteet ovat aika lailla heppoisia

ja koska tämä kolmen an varjeleminen on niin keskeinen osa hallituksen talousoppeja sinälläänhän se että lainaa saadaan edullisesti ei ole ollenkaan paha tarkoitus mutta kun se tarkoittaa sitä että jo helmi maaliskuussa käynnistetään veronkorotukset jotka ovat tasaveroja ja uudet leikkauslistat lyödään pöytään niin sen takia tämä asia on äärimmäisen tärkeä

oikeudenmukaisen palkkausjärjestelmän kehittäminen uudessa organisaatiossa on erityisen vaativa tehtävä siksi henkilöstön täysi osallistuminen järjestelmän luomiseen tulee turvata

vaikka ne kuten esimerkiksi kaivokset tärkeitä ovatkin ei maaseudun tulevaisuutta voi kestävästi rakentaa muun kuin oman näkemyksen sitoutumisen ja aloitteellisuuden varaan

kovin paljon todistusvoimaa ei ole sillä jos ennestäänkin lakiin myönteisesti suhtautunut kansanedustaja tai ministeri kertoo ettei ainakaan häntä ole painostettu

kun edustaja brax sanoi siitä että he edellyttävät että tilintarkastus saadaan asianmukaiselle tolalle niin eikö ainakin suomen pitäisi laittaa vaatimukseksi se että tästä johtajien syytesuojasta luovutaan

aina ei työpaikkaa löydy mutta työmarkkinatoimenpide voi periaatteessa tapahtua myös ulkomailla suomalaisen työvoimapalvelulain mukaankin

esimerkiksi itä lapista sallan kunta on tällainen tunturi lapista enontekiö ja myöskin pohjois karjalasta löytyy kuntia joissa tästä aluevelvoitteesta ei ole välitetty tuon taivaallista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sinänsä hyvää tarkoittava tavoite rinnastaa työmarkkinatoimenpiteen aikana tapahtuva vahinko työtapaturmaan johtaa tilanteeseen jossa työmarkkinatoimenpide ulkomailla estyy tapaturmavakuutuslain perusteella

mutta kysymyshän on siitä näkeekö vastuuministeri sitten niin että on parempi jättää tällainen luonnonvara hyödyntämättä äärimmäisen tiukoilla ohjeilla ja kiristyksillä

sitä on kysytty kirjallisesti ja se vaan nyt on niin että hallituksen vastuuministereitten on eduskunnan sääntöjen mukaan vastattava määräajassa tähän kirjalliseen kysymykseen ja se vastaus on tällä hetkellä valitettavan paljon myöhässä

aikoinaan mentiin siihen että näistä toimikunnistahan poistettiin sekä työntekijä että työnantajapuolen edustus jolloinka niiltä tosiasiallinen päätösvalta meni sen saman tien

arvoisa puhemies

ja tähän liittovaltiokehitykseen mikä näyttää olevan aivan niin kuin härskillä tavalla eteenpäin viety liittyy se että kansallisten parlamenttien päätäntävaltaa ja itse asiassa tiedonsaantioikeuttakin rajoitetaan

olen itse lähtökohtaisesti varovainen sen suhteen mitä tietoja kansalaisista eri rekistereissä liikkuu kuinka laajoja ne ovat ja kenellä on oikeus tietoja käyttää mutta tämän hallituksen esityksen tavoite se että lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta voitaisiin selvittää rikosrekisteritietojen ja sakkorekisteritietojen avulla on mielestäni oikea

tämä on maailman helpoin tapa käydä keskustelua että sanoo että tässä salissa on niin valtava ylienemmistö tiettyä mieltä ja hyvin pieni vähemmistö jotain mieltä

aineellisen panostuksen rinnalla täytyy muistaa myös panostus henkiseen ja sosiaaliseen pääomaan ja luonnon monimuotoisuuteen

suomen puolustuspolitiikan pitää nojata yleiseen asevelvollisuuteen koko maan puolustamiseen ja sotilaalliseen liittoutumattomuuteen

pohjolan sanomissa oli kaksi päivää sitten pääkirjoitus jonka otsikko oli hornetin siivin kohti naton ydintä

kaikki oppositioryhmät ovat tehneet valiokuntatyön aikana muutosesityksiä ja esittäneet kritiikkiä ja sitä on kuultu myös hallituksen sisällä

vastuuministeriöhän tässä asiassa on työ ja elinkeinoministeriö ja kun kuitenkin aikaisemmilta vuosilta muistaa että työvoimapoliittiseen koulutukseen sisältyvä työharjoittelu vakuutuksineen on ollut mahdollista myös muissa maissa niin ihmetyttää jos tätä ongelmaa ei kyetä ratkaisemaan

ja on niinkin että jos hallituksen ministerit katsovat liian vähäpätöiseksi kansanedustajan kysymyksen näin tärkeässä asiassa eivätkä edes vastaa siihen eivät täällä salissa eivätkä kirjalliseen kysymykseen niin on aivan varma että sen kysymyksen ennen pitkää esittää markkinavoimat

en uskalla sanoa että olen asiantuntija yritysten verotusasioissa mutta kuitenkin tunnen sitä maailmaa jonkun verran kun olen itsekin toiminut pienyrittäjänä

tätä yleistä asevelvollisuutta en oikeastaan osaa rahassa puntaroida mutta jos sille tielle minusta se on itsestäänselvyys lähtee niin voi kyllä kysyä kuinka kalliiksi sekä eurojen suhteen että poliittisesti tulisi nato armeija

ensinnäkin todetaan että islantiin lähdön jälkeen ei ole perusteita pysyä poissa baltiasta ja vielä että ulkopoliittisessa linjassa on tapahtunut merkittävä muutos

minä olen tottunut puolustamaan aina omaa kantaani ja yrittänyt perehtyä asioihin niin että pystyn sen tekemään kaikissa tilanteissa vaikka olisin aivan yksin

arvoisa puhemies

he pystyivät tuomaan lainsäädäntöön ja työttömyysturvalakien soveltamiseen tervettä maalaisjärkeä ja päätöksellään kumoamaan virkamiehen esittelyn jos he kokivat sen oikeudenmukaiseksi

kyllä kai hyvän taloudenpidon ehtona on se että ei ole isännätöntä rahaa eikä ole jälkikäteisiä yhteisvastuita josta alun perin osa takaajista ei tiedä yhtään mitään

kyllä pitää miettiä sitä minkä takia ranskan operaatio eun operaatio ykn operaatio ovat eritahtisia yhteensovittamattomia niitä ei ole integroitu millään lailla toisiinsa ja kyllä avain ja vastaus tähän liittyvät myös siihen että ranskalla on edelleen niin vahvat intressit siinä maassa

ja se onkin semmoinen kysyjä että silloin jos hallitus ei vastaa niin sen vastauksen antavat saman tien ne voimat jotka kysyvät elikkä ne paljon puhutut markkinavoimat

nyt tätä mahdollisuutta ei ole ja se tietää sitä että työttömyysturvatulkinnoista tulee entistä rankempia ja kaavamaisempia eivätkä ne tulkinnat ota huomioon henkilön senhetkistä tilannetta tai toimintaympäristöä

arvoisa puhemies

urheilu ja tanssiseuroissa mutta myös muussa yhdistystoiminnassa on paljastunut aivan liian monta lasten ja nuorten hyväksikäyttötapausta joihin ei ole päästy puuttumaan tarpeeksi ajoissa puhumattakaan että ne olisi voitu estää kokonaan

tuossa kirjallisen kysymyksen perusteluissa me totesimme että tällä hetkellä sen paremmin maan hallituksella kuin kellään muullakaan toimijalla ei ole näistä kokonaisvastuista kuvaa niin kuin ei olekaan

olemme tehneet pykälämuutosesitykset jotka velvoittavat ilmoittamaan yrityksen luottamushenkilölle tietosuojavaltuutetun lisäksi tietoliikenteen seurannan aloittamisesta

monipuolinen pienyritysrakenne antaa paremman turvan kausi ja suhdannevaihteluita sekä taloudellista taantumaa vastaan

arvonlisäveron rajojen lisäksi pitäisi pohtia muita toimia joilla edistää pienyrittäjyyttä ja kannustaa siihen

tämän esityksen myötä kaksi superministeriötä ottaa ylivallan ympäristöhallinnosta ja luonnonsuojeluliitto onkin varoitellut jopa ympäristöministeriön lopettamisesta

tunnustan sen että useimmiten vapaaehtoisena ja palkattuna työskentelevien henkilöiden työn ja toimenkuvat ovat keskenään erilaiset mutta voivat ne sisällön kannalta olla hyvinkin lähellä toisiaan

ei kenenkään tavoitteena voi olla se että ottaa rahaa mahdollisimman kalliilla

tällaisia toimia voisivat olla muun muassa vapaan poisto oikeuden käyttöönotto yrittäjän perheenjäsenten työttömyysturvaoikeuden selkeyttäminen sekä viranomaisten hankintaosaamisen parantaminen

ja mitä me ajamme

toisessa käsittelyssä esitämme lausumaa jolla turvataan tietosuojavaltuutetun toimiston talous ja henkilöresurssit jotta tietosuojasta vastaavat viranomaiset voivat hoitaa työnsä eikä laki karkaa käsistä

yksi olisi vapaa poisto oikeus jolloinka yrittäjä voisi rytmittää hankintansa sen mukaan mikä on sietokyky ja arvonlisäverovelvollisuuden rajoja pitäisi pohtia ehkä uudelleen

sitä pitää saada mahdollisimman halvalla jos kerran lainarahan tarvetta on

jos venäjä pyytää murmanskin sataman merialueen valvontaan apua suomesta niin lähteekö suomi mukaan jos se pystytään naamioimaan kalottialueen yhteistyöksi

mutta niin kuin tuonne kertomukseenkin on kirjattu me otamme velkaa muiden vastuitten ja muiden velkojen vuoksi ja se vaarantaa kolmen an luottoluokituksen ja kun niin tapahtuu hallitusohjelman kirjaukset velvoittavat siihen että uudet lisäleikkaukset ja veronkorotukset lähtevät liikkeelle

usein myös sama henkilö liikkuu samassa organisaatiossa tai ylipäätään kolmannella sektorilla vapaaehtoistyön ja palkkatyön välillä ja onpa myöskin niitä jotka tekevät näitä samoja asioita töitä toimia toimeksiantosuhteessa

keskustalta kysyin mihin he ovat unohtaneet tässä esityksessä sen että maakuntavaltuustot valittaisiin suoralla kansanvaalilla

jos ja kun siltä näyttää välttämättömiä muutoksia esitykseen ei tehdä niin vasemmistoliiton ryhmä tulee esittämään toisessa käsittelyssä lain hylkäämistä

kyllähän tämä linja että siirrytään yksittäisten maiden tukemisesta ervvn kautta euroopan vakausmekanismiin on ollut selkeä mutta ei se kyllä kauhean viisas ole ollut

jos uusiutuva energia metsätalous ja kehittyvä puuosaaminen ovat maaseudun parhainta pääomaa niin miksi avata esimerkiksi metsähallituksen kausitöitä sellaiselle kilpailulle joka mahdollistaa urakoiden karkaamisen ulkomaiselle työvoimalle

on aivan täysin kestämätön tilanne se että yrittäjä ei itsekään tiedä tekeekö hän työtään palkkatyönä vai työkorvauksena ja viranomainen ja mahdollisesti oikeusistuin päättää sen sitten jälkikäteen

näin monisyisessä ja perusoikeuksia käsittelevässä esityksessä päätäntävaltaa ei saa luovuttaa tämän talon ulkopuolelle ei suuryritykselle eikä korporaatiolle

jo näillä perusteilla ja kun hallintovaliokunnan muutokset hallituksen esitykseen ovat vain kosmeettisia on selvää että parasta olisi vetää esitys takaisia aloittaa